yhteiskunta muuttuu kirjastokenttä muuttuu digitalisaatio ynnä muut tavat hakea tietoa muuttavat kenttää ja se asettaa vaatimuksia nykyiselle henkilökunnalle ja tietysti tulevat henkilöt jotka harkitsevat työn hakemista eduskunnan kirjastosta ovat kiinnostuneita siitä minkälaisia koulutusmahdollisuuksia tuleva työnantaja voi tarjota

arvoisa herra puhemies

tähän finavia asiaan ja ylipäätään ilmailuun liittyen suomessa pitää olla vahva ykköskenttä

toiselta tasolta vertasi luisteli pappa täytyy tarkastella asiaa suurempana kokonaisuutena

puhutaanko sadoista tuhansista vai sadoistatuhansista vuosista

aloitteen mukainen järjestelmä kannustaisi opiskelijoita ottamaan vastuuta omasta elämästään toimeentulostaan ja kaikenlainen byrokraattinen puuhastelu loppuisi

tunnen myötätuntoa myös niitä kohtaan jotka joutuvat yhteisössä tekemään töitä henkilökuntana

keskustelu päättyi

tunnen myötätuntoa niitä kohtaan jotka ovat vankeina joutuvat huumeiden ja muiden aineiden käytölle alttiiksi

useimmissa maissa kakkoskentän asema on strategisesti nostettu korkealle ja tampere pirkkala on jäänyt hieman lapsipuolen asemaan

sopimuksen yhteisvastuulauseke ja keskinäisen avunannon lauseke sitovat suomen eurooppalaiseen arvoyhteisöön ja turvallisuuskäsitykseen myönteisellä tavalla entistä tiukemmin

jokainen meistä tietää että huumeet ja muut vastaavat aineet tällaisessa suljetussa yhteisössä vaarantavat turvallisuuden aiheuttavat väkivaltaa syntyy velkasuhteita ja riippuvuuksia

tuntuu että tässä on kovin monia asioita agendalla joista ei oikein saada otetta

kuitenkin keskinäisen avunannon lauseke on luonteeltaan jäsenvaltioiden välinen sitoumus jolla ei luoda uutta toimivaltaa eulle

avunantolauseke on jäsenvaltioita yhtäläisesti velvoittava

tämä on peruste siihen että olen edustajakollega auton aloitteen allekirjoittanut

siinä on myös finnairin osakkaana porin kaupunki

tällä hetkellä lentäjiä on useampi sata kalliin koulutuksen jälkeen työttöminä

myös turkiseläinten kasvattajain liitto on toiminut

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

se tässä on valitettavaa että kysymyshän ei ole aseistariisunnasta vaan uusien järjestelmien hankkimisesta ja vanhan poistamisesta

jos historiasta jotain voi oppia niin lapsellinen sinisilmäisyys ja naiivius eivät ole se tapa jolla suomen kannattaa asioitaan hoitaa

sen jälkeen on pikkuisen otettu oppia hankittu asiallista aseistusta ja nyt olemme sitten yksipuolisesti poistamassa näitä aseita käytöstä

en kannata tehtyä aloitetta esitetyssä muodossaan

kannustan alan toimijoita eduskuntaa ministeriötä yrittäjiä ja kuluttajia toimimaan niin että eläinten kasvatusolosuhteita parannetaan nykyisestä

ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä muistutetaan etyjin keskeisistä periaatteista joihin euroopan turvallisuusrakenne nojautuu

näihin periaatteisiin kuuluvat valtioiden alueellisen koskemattomuuden ja suvereniteetin kunnioittaminen sekä jokaisen valtion oikeus päättää liittymisestä kansainvälisiin sopimuksiin

nyt tässä on euroopan komission tietopyyntö jossa viitataan siihen että isot rakennukset uimahallit jäähallit varastorakennukset eivät ole mukana viime vaalikaudella tehdyssä laissa ja ne on nyt siihen saatava

presidentti niinistö muistutti eilisessä puheessaan että muuttuneissa olosuhteissa juuri tässä ja nyt kaikkien velvoitteiden täyttäminen ei ole aina mahdollista

jos oikein ymmärrän niin direktiivien noudattamattomuus johtaa sanktioihin ja sitä varmasti kukaan meistä ei halua

yksi valtio suurikaan ei voi ratkaista globaaleja tai euroopan laajuisia ongelmia

se on käsittelyssä

se on aivan totta että se energiatodistus on vaikeaselkoinen ja lausumahan on sen suuntainen tai nimenomaan sellainen että sitä pitää yksinkertaistaa ja sen luettavuutta pitää parantaa

siinä olemme varmasti samaa mieltä

euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestö etyj tekee merkittävää työtä turvallisuuden demokratian ympäristön ja ihmisoikeuksien saralla

arvoisa herra puhemies

täällä on puhuttu omavalvonnasta ja viittaan tässä vähän taustana vanhuspalvelulakiin jota käsiteltiin viime vuonna se ikään kuin pohjana ministeri huoviselle niin voitte seurata helpommin

oma huoleni liittyy siihen onko tällä kaikella keskustelulla ministerin mielestä vaikutusta kansalaisten kokemaan luottamukseen ylipäätään poliisiin ja poliisin tuottamiin palveluihin

tämä ajatus ja huoli oikeastaan tulevat siitä taustasta että tuntuu että sieltä poliisihallinnon sisältä tulee kovin ristiriitaisia viestejä liittyen nyt tähänkin asiaan

onko asiakkaalla tämän lain osalta jota nyt käsitellään peruste muistutukselle tai kantelulle mikäli hän ei ole päässyt ulkoilemaan parhaaksi katsomallaan kykyjensä ja terveytensä mukaisella tavalla

on tietysti ymmärrettävää että oman asian puolesta lobataan mutta ehkä se kokonaisuus päätavoite tuntuu välillä siinä katoavan

esimerkiksi poliisirekisteristä löytyy nimiä joita sieltä ei pitäisi löytyä ja sitten herää epäilyksiä onko siellä käyty jotain peliä ja sisäistä valtakamppailua

samalla muutettaisiin lakia opetushallituksesta siten että opetushallituksesta tulisi varhaiskasvatuksen asiantuntijavirasto terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sijaan

siinä tavoitteena on pedagoginen toiminta jossa päävastuu on opettajakelpoisuuden saaneella henkilöllä tai kuten lakiesityksessä sanotaan varhaiskasvatus tarkoittaa suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta

alan ammattilaiset ovat kuitenkin pettyneitä lakiesitykseen

se oli ansiokas työ

lakipykäläesityksen mukaan päiväkodeissa sen laatimisesta vastaisi lastentarhanopettajan kelpoisuuden omaava henkilö

no sitten kysyin kunnan virkamiehiltä että onko nyt ihan varmasti mietitty loppuun asti onko tämä hyvä ratkaisu niin vastaus oli että nykyään osataan rakentaa tasakattoratkaisut niin että ne eivät vuoda eikä tule hometta

sen sijaan pykälissä ei ole eritelty sitä kuka suunnitelman tekee perhepäivähoidossa

maallikkona minun on vaikea arvioida onko näin mutta toivon nyt että kun teillä on ministeriön virkamiehet ja asiantuntemus takana niin tätäkin asiaa vielä katsotaan etteivät nämä homerahat mene sitten uusien hometalojen rakentamiseen

perusteluissa on tosin mainittu että lastentarhanopettajan asiantuntijuutta käytetään hyväksi perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa tehtäessä

tätä on ainakin saamassani palautteessa pidetty koulutuksen aliarvioimisena ja näin muodoin sitä on hieman tarkennettava valiokuntakäsittelyssä

miten ministerinä näette historian ja yhteiskuntaopin merkityksen lukiossa ja ajatuksen siitä että lukion voisi suorittaa ilman historiaa ja yhteiskuntaoppia

joitakin epäilyksiä liittyy liikenneturvallisuuteen ja ikääntyneen kuljettajan kykyyn käsitellä esimerkiksi matkatavaroita ja apuneuvoja

edustaja tuija brax otti erinomaisen hyvän ja mielenkiintoisen asian esiin eli ajatuksen siitä että norjalaiset kaipaavat tarjouksia ja kirjeenvaihtoa norjan kielellä

terveydentila voidaan varmentaa laajennetulla lääkärintarkastuksella

tämä perinteinen kombinaatio jota lapsemme ja nuoremme opiskelevat englanti ja ruotsi ei välttämättä enää nykymaailmassa riitä

kielen oppiminen on sitä helpompaa mitä nuorempana sen aloittaa ja sen takia erilaiset vaihtoehdot ja variaatiot olisi sallittava vaikka koeluontoisesti

valitettavasti tähän suomalainen järjestelmä ei esimerkiksi itä suomessa ole vielä taipunut

saamassani palautteessa on oltu myös huolissaan alan yrittäjyydestä

esityksen tavoitteena on lisätä kohtuuvuokraisten asuntojen tarjontaa

arvoisa herra puhemies

käsittelemme kansalaisaloitetta rattijuoppouden rangaistusten tiukentamisesta

sivistysvaliokunta on suhtautunut erittäin vakavasti tähän aloitteeseen

kuten tässä nyt on useammallakin suulla kuultu niin ei mikään eikä tämäkään malli ratkaise kaikkia asumiseen liittyviä kysymyksiä mutta se on yksi työkalu

sen saama kannatus osoittaa että kansalaiset pitävät liikenneturvallisuutta tärkeänä asiana ja kokevat toisaalta rattijuoppojen aiheuttavan kohtuuttoman suurta turvattomuuden tunnetta liikenteessä

se oppi mikä tässä lyhyen kansalaisaloitekäytännön aikana on tullut on se että ei välttämättä kannata mennä niihin lain yksityiskohtiin varsinkaan jos ne ovat kovin monitulkintaisia jopa ristiriitaisia niin kuin tässä tapauksessa niin kuin olemme kuulleet

kerrotaan se tavoite ja jätetään valiokunnan tehtäväksi sitten miettiä miten päin sitä viedään eteenpäin ja valjastaa siihen ministeriön osaaminen

muuttovoitto asukasluvun kasvu nopeasti haittaa talouskasvua elinkeinoelämän kehittämistä ja samoin myös työpaikkojen syntyä

jos sama määrä ihmisiä kuolisi esimerkiksi lääkeväärennösten tai kouluammuskelujen seurauksena olisivat seu raukset ja lakimuutokset varmasti todella järeitä

se on totta että tekijänoikeuslaki kaiken kaikkiaan on erittäin vaikeasti tulkittavissa professorit eivät osaa vastata kysymykseen miten tavallinen opettaja tavallisessa koulussa pystyy sanomaan saako tästä nyt ottaa kopioita miten saa miten sitä voi käyttää

arvoisa herra puhemies

huomaan että tämä asia herättää yllättävän paljon mielenkiintoa ja hyvä niin koska energia energiankulutus energian säästäminen ja tämän suuntaiset asiat ilmastopolitiikka ovat tärkeitä ja tämä liittyy siihen isoon kokonaisuuteen

valiokunta nosti esille asian siitä että tonttitarjontaa pitää turvata ja kuntien vastuu tässä on tietysti suuri